ei ole asiantuntijakuulemisessakaan ei työnantajapuolelta eikä muutenkaan tullut esille se että ruotsissa jossa on käytetty työehtosopimusjärjestelmää ja esimerkiksi itävallassa jossa on säädelty tiukemmin suoraan lainsäädännön kautta olisi työmarkkinoille syntynyt mitään semmoisia ylipääsemättömiä ongelmia että ne olisivat vieneet työmarkkinoitten jouston

presidentillä on asemansa mukanaan tuomaa kriittistä ajattelua mutta pääministeri käy poliittista lähitaistelua ja se on ehkä sumentanut ulkopoliittisen ajattelun

niin sitran kuin kaikkien muidenkin rahoituksessa pitäisi miettiä sitä voidaanko ihan oikeasti laittaa liikkeelle semmoista rahaa jossa riski on ilmeinen mutta jos se riski ei realisoidu ja investointipäätös ja tukipäätös ovat onnistuneet syntyy todella

arvoisa puhemies

jos muistan oikein niin en ole tästä aiheesta pitänyt koko eduskuntaurani aikana yhtään puhetta ei sen takia että se asia olisi epäselvä minulle tai vaikea päinvastoin

ja jos näitä järkeviä ja perusteltuja muutoksia ei tehdä niin sitten olen hallituksen esityksen hylkäämisen kannalla

haluatteko te kasvattaa uusia ongelmia

voi olla kovasti sanottu mutta minun mielestäni suomen pahin talous ja turvallisuuspoliittinen riski ei tule maan rajojen ulkopuolelta vaan sisäpuolelta ja se on nykyinen arvaamaton kokoomus

ihmetyttää minkä takia tämä valiokunta ei ole lausunut asiasta mitään varsinkin kun on toiveita siihen suuntaan että poliittista tahtoa pitäisi ilmaista aiempaa selvemmin enkä usko että työpaine työelämävaliokunnassa vielä on niin kova että tämä asia olisi sen takia jäänyt liian vähälle käsittelylle

minäkin soittelin aika monta virkamiestä läpi ja aika moni heistä oli varmaan siellä samassa tilaisuudessa missä ministeri pekkarinenkin on ollut ne terveiset vaan olivat toisenlaisia

edustaja yrttiaho ja minä olemme kyllä jo heti silloin kun hallitusta muodostettiin kertoneet julkisesti moneen otteeseen oman arviomme suomen ja euroopan taloustilanteesta siitä kuinka eurokriisi ja siihen sitoutuminen tulee vaikuttamaan myöskin suomen valtiontalouden tilaan kuinka hallitusohjelman talouslausekkeet pakottavat uusiin veronkorotuksiin ja leikkauksiin niin kuin on pitkälti jo tapahtunut

kyseessä on arvioni mukaan sama maksu joka toisen valtion puolella pitäisi hyvittää täysimääräisesti jos se toiseen on jo kertaalleen maksettu

tarveharkinnan poistamisella ei olisi merkittävää vaikutusta asumistuki ja toimeentulotukimenoihin koska perheen tulotaso useimmissa tapauksissa ylittää ne rajat jotka oikeuttaisivat asumistukeen tai toimeentulotukeen

ja kun teillä kuitenkin on venäjällä vallassa veljespuolue niin eikö teillä olisi erityisen hyvä lähtökohta harjoittaa kahdenkeskistä yhteistyötä

kun lähtökohta on kuitenkin että harvemmin työnteolla rikastuu niin jos puhuu käänteisestä ilmiöstä elikkä köyhtymisestä niin suomessa ihminen köyhtyy sillä ettei ole töitä saksassa moni työntekijä köyhtyy sillä että tekee töitä

arvoisa puhemies

vaikka tämä hallituksen esitys on käsitelty kolmikantaisesti se ei suinkaan tarkoita sitä että kolmikannan eri osapuolet olisivat nykytilanteesta olleet samaa mieltä

jos tavoitteena on edistää euroopan yhtenäisyyttä niin kuinka sitä tavoitetta palvelee eurotukimaiden kurjistaminen valtava työttömyys omaisuuden pakkorealisointi ja leipäjonot

minulla on tässä toinen lappilainen lausunto jossa väliotsikot ovat metsätalouden yhtiöittäminen turhaa eu ei vaadi yhtiöittämistä metsähallituksella yksi ääni ja selkeä johtamisjärjestelmä kolmantena

mutta mittasuhteet tässä ovat pettäneet kyllä aika lailla ja ihmettelen kyllä että jos edustaja niikko on näin todella vakaumuksensa ja kantansa takana niin kuinka hän voi hakea perusteiksi että viime kaudella toimittiin jotenkin kyseenalaisella tavalla ja aluepoliittisin perustein kyseenalaistaa sitten tämän viime kauden tuloksen tai sanoa että ministerit saavat paikkansa jumalalta

oli ikävä asia että ministeri kiviniemi lähti kesken pois näin historiallisen tärkeän hallituksen esityksen esittelystä mutta kyllä esimerkiksi työelämävaliokunnan käsittelyssä työsuojelutoimintaan liittyvät lausunnot tästä esityksestä olivat hyvin tyrmääviä samaten kuin ne kirjalliset lausunnot ja ne puheet joita asiantuntijat siellä esittivät

ja toivon kyllä että minulla olisi joskus maailmassa en tiedä toivooko edustaja zyskowicz mahdollisuus käydä tutustumassa asioihin konf liktin eri osapuoliin paikan päällä

nämä kaksi asiaa tämä rahaston puskuri ja arvonlisäverokäytäntö ovat hyvin keskeisiä kun mietitään onko tämä yleisradiota koskeva rahoitusratkaisu kestävällä pohjalla

tarveharkintainen työmarkkinatuki on ennen muuta nöyryyttävä

arvoisa puhemies

kun on itse lähtöisin sieltä perimmäisestä pitäjästä sieltäkin vähän syrjästä niin pienten kuntien asema on aina lähellä sydäntä

esimerkiksi rakennusliitto omassa lausunnossaan toteaa että työryhmän yksimielisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä että työntekijäpuolella katsottaisiin vuokratyöntekijöitten aseman suomessa olevan mitenkään erityisen kehuttava tai että se tällä hallituksen esityksen hienosäädöllä sanottavasti paranisi

se pakottaa parisuhteen toisen puoliskon tai perheenjäsenen elämään muiden armoilla ilman omaa rahaa

myöskin silloin me sanoimme että myös arvonlisäveroa tullaan korottamaan ja vielä silloin vasemmistopuolueet johtajiensa toimesta meille vakuuttivat että ei missään nimessä se on kynnyskysymys

ja jos puhutaan työn arvostamisesta niin kyllä palkkatason pitää olla sellainen ettei ainakaan tarvitse pysyvästi sosiaaliluukulla asioida

työttömyys pakottaa ihmiset liikkeelle ja ainakin saksa hyötyy tilanteesta kun se saa omille halpatyömarkkinoilleen hyvin koulutettua ja kielitaitoista työvoimaa kriisimaista sellaista työvoimaa joka on valmis tekemään mitä tahansa paremman elämän toivossa

kun tämän henkilön puoliso työskentelee norjassa ja hänen kohdallaan verotuskäytäntö on aivan samanlainen niin kyllä siinä yhdellä perheellä on maksamista

tällainen tilanne voi jatkua vuosikausia eikä perheen tulojen tarvitse olla edes erityisen suuria

sitä en uskalla sanoa lähestyisimmekö aatteellisesti tai arvopohjalta kovinkaan paljon toisiamme mutta varmaan se auttaisi siinä että keskustelu täsmentyisi koskemaan kulloistakin asiaa ilman että siihen vedettäisiin mukaan vuosikymmenten jos ei vuosisatojen synnit joko tehdyt tai tekemättömät

miten sitten on mahdollista että tänne eduskuntaan on lipsahtanut muutama ateistikin

mutta minusta on vielä ikävä asia se että keskusta antoi periksi siinä että nyt perälauta vahvoilta maakunnallisilta liitoilta on poissa koska tätä valtuuston valintatapaa ei saatu aikoinaan läpi

eikö tämä nyt ole ihan järkyttävää että tämmöistä pelottelupropagandaa levitetään näin montaa kanavaa myöten ja että ihmisillä jotka ovat omassa kotikunnassaan tai omassa maakuntaorganisaatiossaan jotain mieltä tänne helsinkiin tullessaan muuttavat kantansa päinvastaiseksi

saksassa hyvin systemaattisesti käytetään hyväksi jo toisen kolmannen polven siirtolaisia mutta käytetään myös niitä ihmisiä jotka ovat eun kriisimaista etelä euroopasta ja välimeren maista joutuneet lähtemään

vuokratyö voi olla käypänen vaihtoehto sille joka tekee sitä omasta valinnastaan ja varsinkin silloin jos ne ovat tietyn tyyppiset läpikulkutyömarkkinat jotka johtavat pysyvään työllistymiseen ja jos vuokratyöfirma hoitaa velvoitteensa

kyllä vastuunkantoa on paitsi se että rikkoo kaikki puolueensa ja omat tärkeimmät vaalilupauksensa myös se että tulee erotetuksi eduskuntaryhmästään määräämättömäksi ajaksi siitä syystä että haluaa pitää lupauksistaan kiinni

kunnanvaltuusto oli samalla kannalla toisin niukemmin numeroin mutta siitä huolimatta että kunta oli ilmaissut kantansa näin selkeästi kuntaa painostettiin rajusti poliitikkojen ja valtionhallinnon suunnalta

arvoisa puhemies

mutta jos asetelma on vielä toistepäin elikkä mies joutuu elämään naisen tuloilla niin se se vasta kova paikka on koska meillä kuitenkin yhteiskunta on niin vahvasti sukupuoliroolittunut

kyllä kai riskiarvio lähtee siitä onko tämä toiminta samanlaista kuin ennen ja kyllähän se nyt on tunnustettava ja tunnistettava että toiminnan luonne muuttuu

rajalalle näyttää olevan yhteistä ja tyypillistä se että kaikki ne jotka ovat teidän kanssanne eri mieltä eivät vain tiedä asioista eivätkä ymmärrä niistä mitään ja jos tietoa saa lisää niin varmasti sitten tulee teidän linjoillenne